ja entä miten vaikuttaa lauhdeveden lämpökuorma vesistöihin ja eliölajeihin

mutta toisaalta meillä on suomessa taas hyvin energia intensiivisiä aloja kuten metsä paperi ja metalliteollisuus ja näin ollen sähkön saatavuudella hinnalla ja toimintavarmuudella on merkitystä työllisyyden kannalta ja tarvitsemmekin uutta kohtuuhintaista ja luotettavaa sähköä uusiutu vien energialajien rinnalle

tämä heikentää joukkoliikenteen toimivuutta sekä vähentää kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta

joukkoliikenteen sujuvuus kilpailukyky ja sen käytön lisääminen koituvat kansalaisten ja yritysten edun lisäksi ympäristön eduksi

mutta kysyisin ministeriltä tästä ydinjätehuollosta

eikö tämä posiva ratkaisu ollut nimenomaan kansallinen ratkaisu

ja käydäänkö nyt parhaillaan lujasti näitä neuvotteluja jotta päädyttäisiin siihen että myös fennovoima voisi sijoittaa nämä ydinjätteet näihin posivan onkaloihin

valtio satsaakin tuntuvia summia suurten asutuskeskusten raideliikenteen rakentamiseen

nykyisen hallituskauden aikana on valmisteltu vankiterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtoa rikosseuraamuslaitoksen alaisuudesta terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisuuteen ja pidänkin tärkeänä tätä että tämä siirto tullaan toteuttamaan

elämää on ruuhka suomen ulkopuolellakin

siellä elää työskentelee ja yrittää kansalaisia joilla on oikeus hyviin liikenneyhteyksiin

vankien hoidon tarve on useimmiten olemassa jo ennen rikosseuraamuksen piiriin joutumista ja jatkuu vielä sen jälkeen ja vankeusaikaisen terveydenhuollon erillisyys muista julkisista terveyspalveluista katkaisee nämä olemassa olevat hoitosuhteet ja haittaa tuloksellisten hoitojatkumoiden kehittämistä

haja asutusalueiden tieverkko on myös erittäin tärkeä metsä energia ja kaivosteollisuuden sekä maatalouden toiminnalle puhumattakaan matkailusta

syrjäseutujen henkilöautoilua on mahdotonta korvata kattavalla joukkoliikenteellä ja meidän täytyykin selonteon mukaisesti kehittää muun muassa kutsujoukkoliikennettä niin ettei yhtenä päivänä muoniosta rovaniemelle aja viisi taksia joista kunkin kyydissä yksi henkilö

arvoisa puhemies

hyvä liikennepolitiikka edistää elinkeinoelämää ja vientiä

selonteon linjauksilla on merkittävä positiivinen vaikutus yritysten toimintaan sijoittumiseen kilpailukykyyn ja kasvun edellytyksiin

kansallispuistojen kävijämäärät ovat olleet rajussa kasvussa ja puistojen monipuolisen ja laajan virkistyskäytön uhkana ovat puistosta vastaavan metsähallituksen luontopalvelujen rahapula ja tuottavuusohjelman vaikutukset

tavoitteena on oltava korkea jalostusaste kotimaassa se hyödyntää suomen elinkeinoelämää ja samalla vähentää kansainvälisten kuljetusten ympäristövaikutuksia

kaivostoiminnan volyymin ja liikevaihdon ennustetaan kolminkertaistuvan muutaman lähivuoden aikana

rahapula pakottaa nykyisellään ajamaan alas nykyisen kaltaisen retkeilyn palvelurakenteen ja lisäksi luontopalveluihin kohdistuvat hallituksen säästösuunnitelmat kohdistuvat pahiten juuri syrjäseuduille joilla luontopalvelut työllistävät suoraan ja välillisesti kymmeniä ihmisiä

selonteko huomioikin erinomaisella tavalla alan kuljetustarpeen kasvun

samalla metsähallitus menettää mahdollisuuden käyttää työllisyysmäärärahoja lomautusten ja irtisanomisten aikana

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on tyytyväinen siihen että hallituskaudella toteutettavat liikennehankkeet ovat kooltaan ja vaikutuksiltaan merkittäviä

miten kansallispuistojen palvelut pystytään turvaamaan kävijämäärän kasvaessa tuottavuusohjelmasta ja metsähallituksen luontopalvelujen rahapulasta huolimatta

emme tee siltarumpupolitiikkaa vaan kansallista kaikkia suomalaisia hyödyntävää politiikkaa

sitä suomalaiset poliitikoilta odottavat hankkeita joilla on vaikuttavuutta turvallisuuteen matkailuun ihmisten liikkumisen sujuvuuteen sekä talouskasvuun ja työllisyyteen

arvoisa herra puhemies

suomi elää viennistä

ennen vaaleja sdp lupasi lyödä jarrut päälle valtion velkaantumisessa kohentaa työllisyyttä lisätä verotuksen oikeudenmukaisuutta ja vähentää köyhyyttä

ilolla tervehdin näi tä määrärahalisäyksiä ulosottoviranomaisten ja ulosottolaitoksen suuntaan koska ainakin se tieto mikä minulle on kantautunut on se että nämä summaariset asiat ruuhkauttavat nyt kyllä käräjäoikeuksia ja nimenomaan näitten pikavippien takia

valtiovarainministeri urpilaisen nyt esittelemä valtion talousarvio tekee sen minkä puheenjohtaja urpilainen lupasi ennen vaaleja

lentoliikenteen strategian luominen jossa selvitetään lentoliikenteen tulevaisuutta ja arvioidaan suomen lentoasemaverkoston tarkoituksenmukaisuutta on kaivattu toimenpide

monet omaishoitajat nääntyvät työtaakan alle eivätkä he voi pitää näitä lakimääräisiä vapaapäiviään koska sijaishoitopaikoista on huutava pula eri puolilla maata

se on tärkeä asia ja sitä kyllä soisi vietävän eteenpäin

talousarvioesityksen veromuutokset sekä sosiaalietuuksien korotukset supistavat tuloeroja ja vähentävät suhteellista köyhyyttä

suomi on sitoutunut kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen

liikenne pyörii nyt pääosin öljyn voimalla

koska kampea voidaan kääntää siihen suuntaan että hoidettavaa ei tarvitsisi viedä hoitolaitokseen vaan hoitaja tulisi hoidettavan kotiin

noin viidesosa kasvihuonekaasupäästöistä syntyy öljyn käytöstä ja selonteko vain toteaa tämän asian mutta sille ei saa nostaa käsiä pystyyn ja antautua

köyhyysastetta alentavat ennen kaikkea perusturvan korotus ja asumistukiperusteiden keventäminen

itse olisin tietenkin pohjoissuomalaisena nähnyt mielelläni ylitornion avovankilan osalta että siihen peruskorjaukseen olisi saatu siemenrahaa

tavarat ja ihmiset liikkuvat myös tulevaisuudessa

verotuksen muutoksista tuloeroja kaventavat eniten perusvähennyksen korottaminen sekä osinko ja pääomatuloverotuksen kiristyminen

liikenteen mukaan lukien henkilöautoilun kustannukset eivät saa olla tulevaisuudessa yrityksille tai ihmisille kohtuuttomia siinä on meille kaikille yhteinen haaste

arvoisa puhemies

lopuksi kiitän kyllöstä hyvästä selonteosta ja osallistavasta prosessista jota valmistelemassa oli suuri joukko asiantuntijoita ja tavallisia kansalaisia

jotta tämä onnistuu julkisen talouden kestävyysvajetta on kurottava umpeen finanssipolitiikan ja rakenteellisten toimien avulla

sanalla sanoen ministeri kyllönen

työllisyyden ja oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi resursseja kohdennetaan nuoriso ja pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaan perusturvan parantamiseen sosiaali ja terveyspalveluiden kehittämiseen työllisyyden ja kasvun edistämiseen sekä ympäristön ja luonnonsuojeluun

ensi vuoden talousarvioesitystä käsitellään haastavassa taloudellisessa tilanteessa

euroopan velka ja rahoituskriisi varjostavat tulevaa kehitystä

veropolitiikalla hallitus tukee talouden kasvua vahvistaa hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjaa ja kaventaa tuloeroja

täytyy sanoa että tuossa edellisellä vaalikaudella tämä vaalialuemalli tasauspaikkajärjestelmineen oli niin monimutkainen että oli hyvä että se haudattiin ja kuopattiin

työnteon ja yrittämisen verotusta kevennetään ja puolestaan ympäristö ja haittaveroja kiristetään

sdp vaati kevään vaaleissa verotuksen muuttamista oikeudenmukaisemmaksi

se läpinäkyvyys olisi poistunut ja samoin äänestäjän ja ehdokkaan välinen suhde olisi kadonnut ja hämärtynyt siinä

tämän lupauksen lunastamiseksi pääomatuloveroa ja suurten perintöjen veroa nostetaan sekä kevennetään pienituloisten verotusta

arvoisa herra puhemies

olisin pitänyt tärkeänä että tuo paliskuntain yhdistyksen edustus olisi ollut tuolla riistaneuvostossa mutta valitettavasti tämä esitys ei menestynyt valiokuntakäsittelyssä

verotuksessa perusturvan varassa olevien ja pieniä ansiotuloja saavien taloudellista asemaa helpotetaan nostamalla tuntuvasti kunnallisverotuksen perusvähennystä ja työtulovähennystä

sen vuoksi olen kiitollinen ministerille ja hallitukselle siitä ettei oulun vaalipiiriä ja lapin vaalipiiriä enää yhdistetty tässä tilanteessa koska silloin jokaisen taloudelliset ja henkiset voimavarat olisivat loppuneet

meillä lapissa esimerkiksi eteläisimmässä paliskunnassa hallan paliskunnassa tällä hetkellä porotalouselinkeino on todellisissa vaikeuksissa ja uhassa

hallituksen ratkaisu parantaa yhteiskunnassamme heikoimmassa asemassa olevien tilannetta on historiallisesti merkittävä päätös

sen arvoa lisää vielä se että se tehdään taloudellisesti erittäin haastavassa tilanteessa

arvoisa herra puhemies

pidän kannatettavana sitä että oikeutta hyvitykseen oikeudenkäynnin viivästymisestä laajennetaan tänne hallintolainkäytön puolelle

paljon keskustelua herätti tuo arvio käsittelyajasta ja se kuinka se tulee näissä jatkossa määritellä

pienituloisten asemaa parannetaan myös asumistuen tulorajoja korottamalla sekä toimeentulotuen perusosaa ja yksinhuoltajan toimeentulotukea nostamalla

työttömyys on laskenut runsaan vuoden aikana

tästä huolimatta yhteiskuntamme kipupisteitä ovat pitkäaikais ja nuorisotyöttömyys jotka ovat yhä liian korkealla

eli tässä se asia kävi päinvastaiseen suuntaan

minusta ihmisiä ja kansalaisia palveltaessa tässä asiassa on muistettava nimenomaisesti se että on kysymys arviosta ja keskimääräisestä käsittelyajasta ja tämä voi poiketa suuntaan jos toiseen eli päätös voi tulla nopeammin tai myöskin pitkittyä vastaavasti

arvoisa herra puhemies

siinä määrin olen ministerin kanssa eri mieltä että tämä saamelaiskäräjälaki ja tämä ilo sopimuksen ratifiointi kyllä mitä enenevässä määrin kulkevat käsi kädessä

tämän vuoksi työttömyyden ehkäisy ja työllisyyspolitiikan uudistaminen ovat hallituksen keskeisiä tavoitteita

paitsi lisää resursseja toivoisin tähän asianhallintajärjestelmään tietotekniikalla saisimme paljon tuottavuutta parannettua tuolla oikeudenkäytön puolella lähivuosina panostuksia

on ihan selvää että tämä ilo sopimus koskee alkuperäiskansaa ja ydinkysymys on silloin keitä tässä maassa luetaan alkuperäiskansaksi ja tällä hetkellä on tilanteita joissa esimerkiksi sisaruksista toinen on hyväksytty saamelaiseksi ja toista ei

heistä noin kolmanneksella on pelkästään perusasteen koulutus

lähes puolella työttömistä on suoritettuna ammatillisen keskiasteen tai alimman korkea asteen tutkinto mutta silti nuorilla on vaikeuksia saada työpaikka

meillä ei ole varaa pitää yhtään nuorta toimettomana ja päästää syrjäytymiskierteeseen

on hyvä että meillä lapin kansanedustajilla on tässä yhteinen kanta ja olemme yrittäneet edistää kyllä saamelaisten asiaa monessa asiassa

kulttuurikeskus sajoksen nouseminen pystyyn on merkittävä samoin tietenkin poroelinkeinon hoitaminen niin sijaisapu kuin petokorvauskysymykset

nämä tulee turvata jatkossakin ja elinkeinoja kulttuuria ja kielellisiä oikeuksia tulee kehittää

mitä lisäarvoa ihan konkreettisesti tämä ilo sopimuksen ratifiointi tuo saamelaisille

tällä hetkellä vaikeammin työllistyville suunnatut toimenpiteet ja palvelut eivät ole riittävän tehokkaita ja vaikuttavia eikä niitä ole riittävästi tarjolla

arvoisa herra puhemies

lain tulkinnassa on alueellisia eroja sillä kemissä saman summan saa tienata ilman että perheen toimeentulotukeen puututaan

käytäntö perustuu toimeentulotukilakiin jonka mukaan huomioon otetaan kaikkien perheenjäsenten tulot

jokaisen työttömän työllistymismahdollisuudet selvitetään ja edistymistä seurataan aktiivisesti

määrärahoja lisätään sekä tähän kokeiluun että pitkäaikaistyöttömien osallistumiseen palkkatukityöhön koulutukseen ja muihin palveluihin

kuitenkin suurin osa kaupungin kesätyöpaikoista jaetaan sosiaalisin perustein juuri töitä eniten tarvitseville

tämä on tämän vaalikauden suurin esitys jolla on vaikutuksia suomalaisen kansallisvarallisuuden meidän valtion metsien maiden ja vesien käyttöön ja hoitoon

tarvitaan myös talouskasvua tukevia toimia työllisyyden vahvistamiseksi

kysynkin ministeriltä

onko kannustavuuden kannalta oikein että koululaisten ja opiskelijoiden kesätyö huomioidaan toimeentulotukien laskennassa

kilpailuneutraliteetti on toteutettava eli konkurssisuoja ja veroetu poistettava mutta se ei edellytä metsätaloustoimintojen osakeyhtiöittämistä

talousarvioesitys vauhdittaa talouskasvua tukemalla rakentamista perusteollisuutta ja uusia kasvualoja

olisi ollut myös muita tapoja toteuttaa tämä kilpailuneutraliteetti

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

esimerkiksi härmälä sanoi julkisuudessa että tullaan näkemään vielä tapaus jossa on metsähallitus vastaan metsähallitus oikeudenkäyntejä

miten käy maankäytön yhteensovittamisen alueilla missä on matkailua metsätaloutta kaivannaisteollisuutta poronhoitoa ja saamelaisia

näen tämän jatkumona tälle kehitykselle eli pidän hyvänä että tämä korkokatto nyt tulee

viimeaikainen vaalirahakeskustelu on koetellut kansalaisten luottamusta monin tavoin ja toivonkin että uudistuksilla myös osaltaan voidaan palauttaa luottamusta poliittiseen toimintaan

mitä teette jotta voitte kohentaa tämän lain sisältöä

osasyynä näen kyllä tämän aggressiivisen mainonnan eli sitä olisi myös suitsittava kuten osa kaupungeista on päätynyt kieltämään teiden varsilla olevat mainostaulut

esitystä valmisteli vetäjänsä tarastin mukaan nimetty työryhmä ja tarastin työryhmä ehdotti kampanjakattosummia sekä puolueille että yksittäisille ehdokkaille

kehitystä on siis tapahtunut vuosien varrella mutta isoin ongelma eli omaishoitajien epätasa arvoinen asema asuinkunnasta riippuen on vielä jäänyt korjaamatta

tässä sananparressa on edelleen vinha perä

tämä näkyy nykyisen taloustaantuman oloissa sillä valon pilkahduksia on näkyvissä etenkin luonnonvarojen hyödyntämisen saralla esimerkiksi kaivosalalla

ymmärrän kyllä edustaja kurvisen tuskan keskustalaisena tässä asiassa onhan tämä ennennäkemätöntä keskittämistä keskustalta näin täytyy sanoa